hän oli erittäin huolissaan tilanteesta ilmoitti että jos tai direktiivi astuu voimaan meillä ei kai tämä lainsäädäntö otetaan käyttöön hän joutuu panemaan pillit pussiin

olisiko mahdollista että tämä asia kuitenkin siirrettäisiin siihen että eun maantiepaketti tulisi eduskunnan käsittelyyn

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kannatan edustaja myllykosken tekemää ehdotusta

kun asiantuntijakuulemisissa valiokunnassa kuulimme laajan joukon ihmisiä ja asiantuntijoita valtaosa heistä halusi jatkaa nykymallilla

ei ollut mitään tarvetta muuttaa tätä

niin kuin täällä on käynyt ilmi eu ei vaadi muutosta ei lainsäädäntö eivätkä direktiivit ja mikään muu eu maa ei ole suunnittelemassa samanlaista lainsäädäntöä kuin täällä suomessa

ja kun saimme myöskin talousvaliokunnan lausunnon joka erittäin voimakkaasti kritisoi johtamisjärjestelmää niin tulen kysyneeksi ministeriltä

keskustalainen liikenneministeri lakkauttaa junaliikenteen keski suomesta ei ole enää poikittaisjunayhteyttä muuta kuin ylivieskasta iisalmeen ja tampereelta jyväskylään

te puhutte aina joukkoliikenteen suosimisesta mutta tämähän tarkoittaa joukkoliikenteen loppumista sillä alueella

ja te viette nyt tämän junamahdollisuuden pois sillä alueella missä muutoinkin on ollut leikkauksia ja työpaikkoja syntynyt aika vähän

kysyisin sitä onko teillä vielä harkintaa jos eduskunta päättäisi kuitenkin nyt lisätä tämän puuttuvan määrärahan ja sen kautta turvata näitten keskustalaistenkin alueitten joukkoliikenteen

silloin teimme sellaisen postipalvelulakiuudistuksen ettemme hyväksyneet kermankuorintaa vaan kermankuorijat joutuvat maksamaan myöskin yleispalveluvelvoitteille korvausta mikäli kermankuorintaa tulee

toivottavasti ei käytetä verorahoja vaan nämä kermankuorijat maksaisivat sitten yleispalveluvelvoitekorvauksen postille joka jakaisi sinne haja asutusalueille

sieltä voi leikata jonkun kivan jutun ja panna sen muistojen joukkoon ystävän kuolinilmoituksen tai sitten jonkun poliitikon hyvän kirjoituksen

arvoisa herra puhemies

tukisin tässä edustaja tynkkystä siinä mielessä että kyllä tässä hallituksen esityksessä on nyt kyse sähkön tuesta pientuotannolle ja se on äärimmäisen hyvä

minä uskon myös siihen että pientaloissa ja jopa kerrostaloissa tulevaisuudessa on omia aurinkopaneeleja ja sillä lailla tuotetaan osa sähköstä

mitä tulee sähkönsiirtoon niin se on aivan eri asia ja se ei ole tässä hallituksen esityksessä mutta siinä mielessä edustaja eestilä on siinä oikeassa että se on erittäin tärkeä asia koska tällä hetkellä kun sähkön hinta painuu alas niin sähköyhtiöt rahastavat näillä sähkönsiirroilla ylirahastavat kuluttajia

sillä lailla se on varma tulonlähde mutta tässä on tosiaan kyseessä nyt pientuotannon tukiasia

kun muistelen viime kautta niin te ankarasti vastustitte metsähallituksen yhtiöittämistä ja piditte tärkeänä että se pidetään yhtenäisenä ja nykytilassaan

arvoisa herra puhemies

jos katsotaan etelä pohjanmaan metsäkeskuksen aluetta ainut merkittävin sellutehdas kaskisten tehdas lakkautettiin ja nyt meillä on sitten investoitu muun muassa vaasaan maailman suurin biomassan kaasutin

niin kuin edustaja nylund totesi tämän voimalaitoksen johto on ilmoittanut että mikäli tämä hallituksen esitys menee läpi se vaikeuttaa tämän voimalaitoksen toimintaa

meillä eivät vain ne latvapuut eivätkä kannot riitä näin merkittävän voimalaitoksen raaka aineiksi ja tämän takia tämä on erittäin haasteellinen

jos tämä rajaus tulee käyttöön vaasaan tuodaan jatkossakin laivalla kivihiiltä ja kotimainen polttoaine siltä alueelta jää käyttämättä koska eihän niitä lähdetä kuljettamaan tuonne itä suomen tuleville sellutehtaille

arvoisa rouva puhemies

sdpn juuret ovat maaseudulla

olemme pienviljelijöiden torppareiden vapautusta ajanut puolue

nykyään torppareita ovat nuoret tuottajat ja maaseudun pienyrittäjät

hallitus jonka kärkiteema on byrokratian purkaminen on itse sotkeutunut byrokratiaan niin että moni tuottaja miettii jo lapun laittamista luukulle

monelle konkurssi ei ole valinnan asia vaan pakko

nyt he saavat ne sieltä s marketista ja siinä mielessä olen edustaja laukkasen kanssa samaa mieltä että on hyvä että nyt niillä ihmisillä on palvelut seitsemänä päivänä viikossa periaatteessa aamusta iltaan

arvoisa puhemies

kotimainen ruoka tuo leivän moneen pöytään

yhteistä kaikille joukkoliikenteen ratkaisuille euroopassa on että jos halutaan ohjata palveluiden saatavuutta tasoa hintaa ja tasa arvoa joukkoliikenne tarvitsee julkista tukea

arvoisa puhemies

en olisi ikinä uskonut että pääministerin ja liikenneministerin ollessa keskustapuolueesta hallitus päättää lopettaa maakuntien suomen poikittaisjunaliikenteen lähes kokonaan

ei ole myöhäistä korjata asiaa

on todettava että alkiolaisuuden lisäksi keskusta on hylännyt sipilän johdolla myös toisen keskustalaisen tukipilarin eli aluepolitiikan

mielestäni ministeri bernerin keskusta ei vastaa sitä kuvaa jonka olen vuosien varrella saanut maakuntien keskustasta ja sen kansanedustajien vaalilupauksista

arvoisa puhemies

onko oikein että suomalainen tuottaja ihminen joka kyntää kylvää ja korjaa sadon muokkaa maan ja työskentelee sekä säiden että tukibyrokraattien armoilla saa lopputuotteen hinnasta murto osan isomman viipaleen mennessä teollisuudelle ja kaupalle

on myös uskomatonta että uudellamaalla lakkautetaan työmatkaliikenteelle tärkeä y juna vaikka reitin kasvukunnat ovat järkevästi kehittäneet asumista ja palveluja radan varteen

viime kaudella laadittiin terveen kilpailun edistämisohjelma ja muun muassa kilpailulainsäädäntöä uudistettiin kaupan määräävän markkina aseman pienentämiseksi

te ministeri berner tarjoatte lakkautettavien junien tilalle markkinaehtoista bussiliikennettä ja vasta kohun noustua otitte esiin mahdollisuuden avata henkilöliikenteen kilpailun rataosuuksilla

tätä työtä tulee istuvan hallituksen jatkaa

maaseutu on täynnä pienimuotoisia monialayrittäjiä

hallituksella olisi vielä mahdollisuus säilyttää nyt lakkautettavaksi päätetyt junavuorot velvoittamalla vr jatkamaan liikennettä kyseisillä rataosuuksilla sillä valtio omistaa vrn sataprosenttisesti

tämä on kuntapäättäjien käsissä

tämä olisi myös mahdollista senkin vuoksi että vrn tulos on ollut voitollinen viime vuosina

osa reilua kilpailua on myös se että julkisissa hankinnoissa käytetään vain tuotteita jotka on tuotettu suomen elintarvike ja eläinsuojelulainsäädäntöjen mukaan

vrn hallintoneuvosto kannanotossaan esitti yksimielisesti että ennen leikkauspäätöksiä tulee perusteellisesti selvittää säästötoimien kokonaisvaikutukset ja että vähentäviä toimenpiteitä ryhdytään tekemään vasta sen jälkeen kun varmistetaan liikennejärjestelmän kytkeminen saumattomasti osaksi alueiden ja elinkeinoelämän kehittämistä

arvoisa puhemies

kriisi on päällä ja se tulee hoitaa mutta nyt on välttämätöntä luoda myös askelmerkkejä sille miten suomalainen maatalous saadaan pysyvästi kannattavaksi

hallituksella tai ainakin ministerillä on kova usko markkinaehtoiseen kilpailuun joukkoliikenteessä

arvoisa puhemies

tärkeää on myös se että toimijoilla on samat säännöt valtionyhtiön omaisuudesta pidetään huolta ja kilpailuetua ei haeta henkilöstön työehdoista tai veroparatiiseista

tästä syystä esitämme ettei hallitus nauti eduskunnan luottamusta

matkustajien turvallisuudesta ei saa tinkiä

kilpailun on tuotettava lisäarvoa kuluttajille

keskustajohtoisen hallituksen maakuntia kurittavalle politiikalle on vaihtoehto

sdp on esittänyt että hallitus peruisi pienen osan autoveron alennuksesta ja pelastaisi sillä julkisen junaliikenteen

tänään ministeri berner te ilmoititte että hallitus on antanut jälleen periksi opposition edessä tämän välikysymyksen alla

arvoisa puhemies

siksi sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä kannattaa edustaja taimelan esittämää epäluottamuslausetta

viime kaudella asia vedettiin pois eduskunnan käsittelystä juuri sen takia että oppositio yhtenäisesti sosialidemokraatit ja vasemmistoliitto eivät kannattaneet yhtiöittämistä ja ministeri orpo veti sen pois

myöntäkää nyt rehellisesti että kun te kävitte näitä sipilän hallitusneuvotteluja kokoomus edellytti metsähallituksen yhtiöittämistä ja te siihen suostuitte sen takia että nämä luontopalvelut heikennettiin

ei mikään ole käytännössä muuttunut mutta te myitte nahkanne siinä hallitusneuvottelussa ja nyt te selitätte ja uhkailette lapin kansalaisia sillä että kiinalaiset tulevat ja vievät teidän maanne

edellinen keskustan ryhmäpuheenjohtaja tiilikainen ensimmäisessä käsittelyssä täällä myönsi täysin kun edustaja lindtman luki puheenvuoronsa että se pitää paikkansa

arvoisa herra puhemies

olen tätä hallituksen esitystä käsittelemässä valtiovarainvaliokunnan verojaostossa joten saan kuulla tästä asiantuntijoita enkä sillä lailla tässä vaiheessa perusteellisesti ota kantaa

mutta noin yleisesti voin sanoa että tämä hallituksen esitys on kannatettava sillä perusteella että alueelliset pienpanimot joita on monella kaupunkipaikkakunnalla ovat olleet pääsääntöisesti aina taloudellisissa vaikeuksissa ja se johtuu kysynnästä ja oluen tekemisen hinnasta

niin kuin täällä on käynyt ilmi useat verojaoston jäsenet ovat jo kertoneet että meillä oli jaostossa valtiovarainministeriön asiantuntija joka meille avasi tämän hallituksen esityksen

meillähän on monella paikkakunnalla myöskin olutkulttuurin vaalimiseksi paikallisia seuroja olutveljiä joissa ei ole humalahakuista juomista vaan se on nimenomaan oluen monipuolista nauttimista

kun katsotaan kaupan tämänhetkistä tilannetta se on keskittynyt kahden suuren kaupparyhmittymän hallitsemaksi

mutta nyt meillä tosiaan asiantuntijakuuleminen alkaa verojaostossa ja katsotaan mihinkä lopputulokseen tullaan

kannatan edustaja myllykosken tekemää hylkäysesitystä koskien näitä lakiesityksiä

arvoisa puhemies

hyvät kollegat

minä pidän tätä keskustan esitystä kyllä pikkupolitikointina näin hetken aikaa täällä olleena ja pitkään pois olleena ulospäin se näyttää pikkupolitikoinnilta

minulla on kolme lasta ja kahdeksan lastenlasta ja kyllä heille tärkeintä jatkossakin on päivähoitopaikat ilmainen koulutus sosiaali ja terveydenhuolto